tällä hetkellä suomalainen tilanne on kansainvälistä tilannetta heikompi ja käytännössä nämä aineettomat oikeudet kuten patentit ja tavaramerkit ovat hyvin merkittävä osa yritysten omaisuutta tulevaisuutta varallisuutta ja saattavat olla jonkun ihmisen elämäntyö

hallituksen periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista on yksi oivallinen tapa vastata tähän poikkihallinnolliseen haasteeseen mutta on myös tärkeää että varusmiestoimikuntien ja varusmiesliiton toimintaedellytyksistä pidetään huolta eikä näiden tahojen toimintaa liiaksi ulkopuolelta ohjata

käytännössä käsittelyn nopeus tehokkuus ja prosessien laatu ovat keskeisiä tekijöitä jotta yrittäjät joiden elämä on hyvin hetkistä innovaatioita tehdään niiden elinkaari saattaa olla hyvinkin lyhyt saavat oikeuden sinä aikana kun innovaatio on vielä hyödynnettävissä

mutta edellisestä debatista sai ehkä sen kuvan että laki tulisi hylätä koska meillä on älykkäämpiä tai nerokkaampia tapoja varastaa

on ollut hieno huomata miten ministeri häkämies on rakentanut keskusteluyhteyttä näiden tahojen kanssa ja toiminut yhteistyössä varusmiesliiton kanssa varusmiespalveluksen kehittämiseksi

kuitenkin esimerkiksi usb muistitikulle kopioiduista tiedostoista voidaan saada tietää kopion tekijä tallennetun tiedoston tyyppi määrä ja ajankohta

tässä yhteydessä kun tätä ipr tuomioistuin asiaa päätetään voisi olla aiheellista panna alulle myös tarkastelu näiden yritysten toimintaedellytyksistä ja immateriaalioikeuksien suojan tilasta laajemminkin suomessa

yritykset voivat järjestää muun muassa kulunvalvontaa ja käyttää salassapitosopimuksia oman tietopääomansa suojaamiseen mutta sen sijaan yrityksillä ei ole lainkaan mahdollisuutta tällä hetkellä selvittää sähköisen viestinnän avulla toteutettuja tietovuotoja

jatkossa lienee tarpeen tarkastella edelleen varusmiesten eläkekertymää ja kotiuttamismäärärahan suuruutta

kuulostaa oikein hyvältä kun ministeri toteaa että ratkaisua haetaan nyt voimakkaasti erilaisilla tavoilla sillä jos tähän ongelmaan olisi helppo lääke ollut niin varmasti tämä haava olisi jo ajat sitten parantunut

vaikuttaa siltä että lisäresurssitarpeista huolimatta myös puolustusministeriön hallinnonalalle kohdentuvat säästötavoitteet on otettu vakavasti ja ne näkyvät erilaisina kustannustehokkuuden kehittämistoimenpiteinä

käytännössä on nimittäin niin että suomalaiset yritykset elävät ympäristössä joka on heikompi suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin

tämä edustaja korhosen peräänkuuluttama tahtotila on tärkeä asia tässä kokonaisuudessa ja siksi on syytä että ennen kuin hutkitaan niin vielä syvällisesti jumpataan asiaa näiden eri toimijatahojen kanssa kuntien rakentajien ja rakennuttajien yhteistyössä

vielä edustaja zyskowiczille

tämä hallituksen yksimielinen ehdotus on todellakin erinomainen

kiitos näistä huomioista joita hän esitti tähän perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja kantoihin liittyen ja siihen että asiantuntijoilta kuullaan lähinnä elävälle elämälle vieraita näkemyksiä

ongelmia on ilmennyt paitsi tämän oikeusprosessin osalta myös sellaisissa tilanteissa kun prosessit ovat jo käynnistyneet

kehut haluaisin tässä yhteydessä antaa helsingille joka on ollut edelläkävijä siinä että rohkeasti on asettanut kunnianhimoisempia tavoitteita tonttituotannolle

tämä on erittäin tärkeä huomio ja on syytä valiokuntakäsittelyssä kiinnittää enemmän huomiota siihen ja pitää parempaa huolta siitä että asiantuntijat on laajalla skaalalla kuultu ja että keskustelua käydään oikeista asioista niiden oikeilla nimillä

yhteistyötä ja erikoistumista on syytä kuitenkin tehdä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla tinkimättä puolustuksemme ja sen ydintoimintojen laadusta tehosta ja toimivuudesta

anneli kiljusen suusta että sdp ei vastusta ulkopuolisten nimittämistä hallitukseen ja kun kyse ei ole siitä että määrä olisi yli puolet niin mehän olemme samoilla linjoilla

kansainvälisesti katsoen saattaa olla maita joissa valtio turvaa suojan näille yrityksille siksi ajaksi kun prosessit ovat käynnissä jonkinlaisten toimintasulkujen tai vastaavien muodossa

arvoisa puhemies

tässähän on erittäin hyvästä esityksestä kyse ja tässä on nimenomaan tarkoitus vahvistaa perus ja ihmisoikeuslähtöistä näkökulmaa näiden maastapoistamispäätöksen saaneiden henkilöiden kohtelussa

normeja pitää uskaltaa purkaa

on tehtävä toimia jotka laskevat rakentajien ja rakennuttajien kynnyksiä lähteä liikkeelle ja oli hyvä kuulla että myös näitä rajoitusaikoja ja korkotukijärjestelmiä ollaan valmiita perkaamaan jotta asuntotuotannosta saadaan jälleen kiinnostavaa

kiitos tarkkaavaisuudesta

ja ja näitä me ei mielestäni meilläkin voitaisiin tutkia onko mahdollista turvata sen tahon toiminta jolla tavallaan on esimerkiksi isompaa toimijaa vastaan intressi suojata ja turvata sitä omaa toimintaansa jonkinlaisten sulkujen muodossa

mielestäni tämä esitys on siinäkin mielessä hyvä että tämä tuo tietynlaista joustavuutta siihen miten eri viranomaisten kesken asioita hoidetaan ja toisaalta tämä vahvistaa myös sitä että ulkomaalainen voi itse myös vaikuttaa siihen milloin hän täältä maasta poistuu jos tilanne on sen sorttinen että hänen on syytä lähteä

helsingin seudun aiesopimuksella on ollut oma ryhdistävä vaikutuksensa ja se on saanut kunnat sitoutumaan alueen yhteisiin tavoitteisiin mutta toistaiseksi se on tarjonnut vain keppiä

toinen on sitten tämä julkinen kilpailuttaminen jossa myös saattaa olla että pienet toimijat kärsivät isompien toimijoiden rinnalla

ehkä olennainen osa vielä tässä muutoksessa on se että kun tämä on uudenlainen toimintatapa niin jatkossa seurataan miten tämä lähtee käyntiin ja jos on tarvetta sitten säädellä tarkemmin esimerkiksi eri viranomaisten välistä yhteistyötä niin sen osalta sitten voidaan palata tähän

tässä ympäristössä olisi syytä varmasti kiinnittää huomiota julkisiin hankintoihin ja siihen miten keksintöjä ja innovatiivisuutta näissä yhteyksissä kohdellaan ja suojataan ja tunnistetaan ylipäätään se että jos on joku innovaattori kehittämässä uusia prosesseja niin siinä vaiheessa kun asia sitten kilpailutetaan laajemmin tämä innovaatiokeksintö joka siinä on syntynyt suojataan eikä käy esimerkiksi niin että pieni toimija keksii jonkun asian ja sen jälkeen kun tämä toiminto sitten kilpailutetaan isompi toimija ottaa sen keksinnön ikään kuin itsestäänselvyytenä siihen omaan prosessiinsa jolloin keksijä jää nuolemaan näppejään

toivon myös että tässä ipr puolella asennemaailmaan saadaan muutos koska varkaus on varkaus myös tällä puolella

ei saa olla niin että jostain muusta varkaudesta saattaa saada suuremman tuomion kuin jonkun ihmisen elämäntyön varastamisesta

sitten viimeisenä

koska tämä kehitys on todella huikeaa ja nopeaa voiko olla mahdollisuuksia kehittää tätä ipr puolen lainsäädäntöä myös niin että se on jollain tavalla ennakoivaa tai sen tyyppistä että se on riittävän kattavaa niin että se huomioi myös kehityksen kulun ettei käy niin kuin esimerkiksi huumelainsäädännön osalta on käynyt että huumelainsäädäntö on jatkuvasti jälkijunassa kun kehitys on niin nopeaa ja aina löydetään uusia tapoja toimia ja rikkoa lakia niin että tässä ipr puolellakin lainsäädäntö turvaisi tilanteesta ja kehityksestä riippumatta alan yrittäjien ja toimijoiden oikeudet

lupaprosessien sujuvoittaminen ja vähentäminen ovat konkreettisia tapoja ja tehokkaita keinoja edistää investointeja ja uusien työpaikkojen syntymistä

tässä on jo aikaisemmin tullutkin esiin miten ympäristöhallinnon puolella tällä saralla on saatu paljon aikaiseksi

olisin tästä kysynyt konkreettisesti onko tässä kyse nyt aikarajan asettamisesta käsittelylle ja jos on niin millä tavalla sitten varmistetaan että näissä aikarajoissa pysytään ja onko siinä jonkunlaista sanktiota mietitty

arvoisa puhemies

en yhtään ihmettele tätä keskustelua koska tässä esityksessä on toki paljon monimutkaisia monitulkintaisia asioita jotka varmasti vaativat vielä käytännössä selkeyttämistä ja tähän jää joitain tulkinnanvaraisuuksia ja sekavuuksia väistämättä

mutta olisin oikeastaan halunnut vahvistusta sille toiveelle että nyt kun maakuntahallitusten maakuntaohjelmien roolia tässä vahvistetaan niin esimerkiksi maakuntien ja elyjen kanssa käytävät neuvottelut ja maakuntien osallisuus tulossopimuksiin eivät jäisi kovin teoreettisiksi vaan aidosti myös maakunnille tuodaan se valta jota tässä lakiuudistuksessa niille ollaan antamassa

ja keskustelu edustaja

ehkä saadaan myös selvyys siihen keskustan näkemykseen mikä on keskustan linja vapaan hakeutumisoikeuden suhteen

oppilaskuntatoimintahan on yksi keskeisimmistä tavoista luoda kouluihin hyvää yhteishenkeä ja vahvistaa nuorten vuorovaikutustaitoja demokratiataitoja ja kansalaistaitoja

siihen liittyen mitä edellä on puhuttu ehkä on hyvä muistuttaa mieliin se lausunto mikä eilen annettiin hallintovaliokunnasta liittyen perheenyhdistämissäännöksiin ja niiden soveltamiseen

nimittäin siellä missä ilmeisesti tämän välikysymyksenkin alku ja juuri on educa messuilla siellä juha sipilä on todennut että on valmis rajoittamaan lasten kouluvalintoja minkä jälkeen edustaja vehviläinen on korjannut sipilän sanoja että jatkossa lapsen pitää voida valita lähikoulun lisäksi musiikki tai kuvataidepainotteinen koulu

varmasti monilla meistäkin tässä salissa on omakohtaisia kokemuksia oppilaskuntatoiminnasta ja tiedämme miten se rohkaisee ihmisiä varmasti monia meistäkin aktiivisiksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi

meillä suomessa on ihan liian vähän tämäntyyppistä kulttuuria jossa yhdessäoloa rennosti ja luontevasti musiikin ja kulttuurin äärellä suositaan ja nämä tapahtumat jotka tässä aloitteen yhteydessä on mainittu ovat todellakin olleet historiallisesti hienoja ja tässä mielessä merkittäviä että ne ovat yhdistäneet sukupolvia ja perheitä ystäväpiirejä yhdessä piknikille hyvän musiikin ja kulttuurin äärelle

ministeri stubb totesi tuossa aikaisemmin ettei ruotsin suhtautumisessa tähän putkeen ole ollut suomeen verrattuna nähtävissä juurikaan eroa mutta ainakin ulospäin yksi selkeä ero on ruotsin osalta ollut suhtautuminen turvallisuuteen ja turvallisuusnäkökulman korostaminen

hallintovaliokunta otti aika tiukan kannan ja mielestäni aivan oikeudenmukaista ja hyvää on tarkastella näitä perheenyhdistämissäännöksiä jatkossa tarkemmin

tässähän on kyse siis liikennevakuutuslaista joka valiokunnan käsittelyssä sai muutamia muutoksia

ja nyt tässä puumalan puheessa taas annetaan ymmärtää että keskusta ei kannata vapaata hakeutumisoikeutta

mitä tässä on puhuttu vaalikoneista niin ehkä tässäkin keskustelussa iloisesti menevät sekaisin erilaiset maahanmuuton lajit onko työperäisestä maahanmuutosta turvapaikanhakijasta vai minkä tyyppisestä maahanmuuttajasta kyse ja mielestäni vaalikoneissakin olisi hyvä erotella näitä erilaisia tapauksia niin että kaikki eivät olisi samassa korissa

tähän mennessä tehdyt arvioinnit ovat luku sinänsä eikä kukaan ole sitä kiistänyt etteikö kaasuputki vahvistaisi itämeren alueen strategista merkitystä ja kansainvälistä painoarvoa

voimassa olevassa lainsäädännössä oppilaskunnan tehtävänä on yhteistoiminnan vaikutusmahdollisuuksien ja osallistumisen edistäminen

olen itse havainnut aivan saman ilmiön kuin tässä edellä puhuneet että nyt tämä uusi säädännön tulkinta on johtanut siihen että jonotetaan sitten siellä anniskelualueella ja sinne itse asiassa se musiikkikaan ei kuulu niin hyvin jää suuri osa siitä tapahtumasta elämättä ja kokematta

vielä tästä uskontoasiasta sen verran että kyllä itse koen niin että suomalainen yhteiskunta ja meidän perinteemme meidän kulttuurimme pohjaavat pitkälti uskontoon ja tätä varmaan on vaikea kenenkään kiistää

otetaanko alueen strategisen painoarvon lisääntyminen jatkossa vahvemmin huomioon mitä tulee esimerkiksi suomen ja ruotsin asemaan suhteessa natoon

jos ruvetaan sitten puhdistamaan jostain syystä jos tuntuu että ei tänä päivänä enää ole tarvetta tämän tyyppiselle kytkökselle yhteiskuntaa uskonnon heijastumista niin kyllä silloin ollaan aika riskialttiilla tiellä jo yhteiskunnan moraalin kansakunnan kaiken sen pohjan kannalta mitä meillä on

toivon todella että tämä asia nyt viimein tällä kaudella voisi mennä eteenpäin ja että tässä tulkinta olisi sen mukainen mitä tämä nykypäivän eurooppalainen kulttuuri suomeltakin odottaa

itse koen että kun meillä arvopohja myös pohjaa pitkälle lähdetään vaikka jo kymmenestä käskystä tai tämän tyyppisistä asioista ovatko ne sitten suoraan heijastumia juuri tietystä uskonnosta tietystä uskontokunnasta sitäkin alkaa olla vaikea ehkä tulkita ja se menee jo niin teologiseen pohdintaan että sitä ei varmaan täällä ole tarkoituksenmukaista tehdä niin kun me yhteiskuntaa lainsäätäjinä uudistamme ja kehitämme niin kyllä se arvopohja se kaikki mitä meillä on olemassa näissä meidän juurissamme pitää huomioida ja sen pitää olla se tukeva rakenne siellä

arvoisa puhemies

budjetissa osoitetut panostukset liikennepuolen hankkeisiin ovat summiltaan merkittäviä ja osoittavat kohtalaisen hyvää tilannetajua hallitukselta

tämä oli tärkeä seikka joka kuulemisissa tuli esiin

matti vanhasen toisen hallituksen strategia asiakirjaan liittyvässä lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmassa on kirjaus joka kuuluu näin

lisätään lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja heidän osallistumistaan varhaiskasvatusympäristöjen koulujen oppilaitosten kirjastojen toiminnan suunnitteluun toteutukseen sekä arviointiin

liikenneväylien kehittämishankkeet on priorisoitu ajatuksella ja erityisesti kehä kolmosen kauan kaivattujen parannustöiden käynnistyminen ansaitsee kiitokset

aikaisemmin siis on ollut tämmöinen ajoneuvokilpailujen kuljettajanpaikkasuoja joka valiokunnan mukaan tulisi säilyttää myös jatkossa syystä että kyseinen suoja on katsottu tarkoituksenmukaiseksi

haasteellisinta on täällä jo useassa puheenvuorossa esiin tullut perustienpidon rahoitus

tällä aloitteella halutaan osaltaan tukea ja edesauttaa näitä edellä mainittuja hallituksen tavoitteita ja esitänkin ja esitämme oppilaskuntatoiminnan lakisääteistämistä myös perusopetuksessa

ilman sitä moottoriurheilun harrastajien vakuutusturva heikkenisi olennaisesti ja kilpailutoiminnan kustannukset nousisivat vapaaehtoisten vakuutusten korkeampien vakuutusmaksujen myötä

kannatatteko vai ettekö kannata tätä vapaata hakeutumisoikeutta

totta kai muutoksia tulee ja yhteiskunta muuttuu mutta en usko että tällainen perinne ja nämä puhdistuvat koskaan kokonaan eikä ole tarkoituksenmukaistakaan

täällä oli yhtenä asiana nostettu myös tämä tilastointi esiin

onkin tärkeä ja tervetullut viesti ministeriltä että elvyttäviä toimia olisi jatkossa mahdollista lisämäärärahan turvin kohdentaa pienempiin tiehankkeisiin perusparannuksiin ja muun muassa nurmijärvellä paljon kaivattuihin kevyen liikenteen väyliin ja vaikka metsäteiden palvelevuus on tärkeää toivon todella että mahdollisimman paljon perustienpidon rahoitusta voidaan seuraavassa vaiheessa kohdentaa kasvualueiden tukemiseen

valiokunnan näkemys oli että pidettiin tärkeänä että asetuksella säädetään tarkemmin vuosittaiseen tilastoselvitykseen sisällytettävien tietojen sisällöstä siten että selvitys on riittävän kattava ja yksityiskohtainen viranomaisten ja sidosryhmien tilastotietoja koskevien tarpeiden täyttämiseksi

joukkoliikenteeseen kohdennetut lisämäärärahat ovat myös olleet varmasti tarpeen mutta suuriin kaupunkeihin kohdennettuna ne eivät helpota riittävästi laajaa helsingin seutua missä pendelöintimäärät ovat erittäin merkittäviä

mitään lisätaakkaa tämä lakimuutos ei varsinaisesti toisi sillä oppilaskunnalle osoitettujen tehtävien kuten kuulemisen järjestämiseksi nykylainsäädännössä joka tapauksessa on oltava järjestelyt

on ollut hyvä kuulla että tänään ministeri on täällä luvannut että on valmis jatkossa panostamaan joukkoliikenteen tilanteen paranemiseen myös laaja alaisemmin

muutos kuitenkin turvaisi sen että osallistaminen ja kuuleminen toteutettaisiin demokraattisella ja yhteiskuntakasvatusta tukevalla tavalla

yleiskeskustelu päättyi

samaan aikaan on kuitenkin pystyttävä huolehtimaan kasvualueiden liikenneverkosta sen toimivuudesta ja turvallisuudesta

opetuksen järjestäjä kuitenkin päättäisi oppilaskuntatoiminnan organisoimisesta kuten siitä onko oppilaskunta yhteinen yhden tai useamman koulun kanssa

helsingin seudulla joka aamu useat tuhannet pendelöivät suuriin kaupunkeihin ja kohtaavat liikenteen riskejä ja vaaratilanteita

arvoisa puhemies

opetuksen järjestäjän päätettävänä olisi myös oppilaskuntatoiminnan toteuttaminen oppilaiden ikäkauden ja edellytysten sekä paikallisten olosuhteiden mukaisesti

mutta eikö tämä harrastuksen sitominen ampumaseuroihin koske juuri myös metsästystä ja metsästysseuroja

etenkin hämeenlinnanväylällä klaukkalan kohdalla tukos on tällä hetkellä päivittäin kohtuuton ja klaukkalan ohikulkutien rakentamisessa on päästävä etenemään viivyttelemättä

toinen asia mikä tässä on hämmästyttänyt on se että kun lakiin sisällytetään tämä tarkastusoikeus niin olisin halunnut kysyä miten realistisella pohjalla tässä tarkastusasiassa ollaan ja löytyvätkö poliisilta resurssit tarkastuksiin ja millä taataan että kahden viikon varoitusajan puitteissa löydetään niitä oikeita ongelmakohtia ja ongelmatapauksia

arvoisa puhemies

suomen talouden kannalta logistiikka on ratkaisevassa roolissa ja on logistiikka alan raskaan liikenteen ja merenkulun kannalta tärkeää että ministeriö työskentelee aktiivisesti kansainvälisten sopimusten osalta ja kannustankin ministeriä edelleen ponnistelemaan ahkerasti logistiikka alan ja suomalaisten alan yrittäjien toimintaedellytysten ajamiseksi

näin ollen edellä mainittuihin perusteisiin vedoten toivon eduskunnalta myönteistä suhtautumista tätä lakialoitetta kohtaan

museolain mukaan museotoiminnan tavoitteena on puolestaan ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan historiastaan ja ympäristöstään ja museoiden tulee edistää kulttuuri ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely ja julkaisutoimintaa

lopuksi vielä vaikka ministeri lindeniä ei näykään salissa kiitokset laajakaistaohjelman toteuttamispäätöksestä

hallitus on osoittanut tahtoa nostaa suomi edelläkävijöiden joukkoon huolehtimalla siitä että koko maassa on mahdollisuudet saada laajakaistayhteys ja tämä mahdollistaa osaltaan suomessa alueellisesti tasapuolisempia kehittämisen mahdollisuuksia ja avaa lukemattomia mahdollisuuksia tietotekniikan avulla tapahtuvien palveluiden kehittämiseen

museoon on kerätty paitsi runsaasti aineistoa altian tehtaan toiminnasta myös historiallista aineistoa alkoholin kulutuksesta ja myynnistä suomessa

tämän viinamuseon toiminta suhteessa alkoholilakiin on hyvin tulkinnanvaraista eikä sen että museossa on esillä esimerkiksi tehtaan omia tuotteita pitäisi yksiselitteisesti leimata museon toimintaa mainonnalliseksi

kyse on muun muassa siitä että esillä on ollut alkoholituotepakkauksia ja on katsottu että niillä on myös mainonnallinen merkitys

tämän suhteen jos ajatellaan altian tehtaan toimintaa museo on myös esitellyt laajasti tehtaan muuta toimintaa

museon kokoelmiin sisältyy lisäksi alkoholin myyntiin kulutukseen ja muuhun toimintaan liittyvää historiallista aineistoa muun muassa kieltolain ja talvisodan ajoilta ja on tuntunut todella erikoiselta että koko museon toiminta on mielletty markkinoinniksi kun kyse on näin laaja alaisesta tehdastoiminnan esittelystä

tämä koskisi nyt sitten tätä yksittäistapausta ja olisi hyvin pieni muutos ja se voitaisiin toteuttaa esimerkiksi tämän alkoholilain uudistuksen yhteydessä

keskustelu päättyi

asia lähetettiin sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies

toinen on se jossa edellytetään että jatkovalmistelussa yhteistyössä kuntien kanssa määritellään ne teemat ja kehittämishaasteet jotka ovat keskeisiä metropolialueen kilpailukyvyn edistämisessä

mielestäni kuntia pitää tässä osallistaa enemmän kun tätä metropolipolitiikkaa tehdään

metropolia ei pidä kehittää pelkästään hallintohimmeleitä rakentamalla kuten paras hanketta on toteutettu elikkä ensin tehtiin rakenteet ja nyt ollaan menossa vasta sinne palveluiden uudistamisen puolelle

toivottavasti se tästä etenee

arvoisa puhemies

tässä esityksessä ansiokasta on erityisesti se että se antaa lisämahdollisuuksia puuttua aseen ei tarkoituksenmukaiseen käyttöön määrittelee selvästi rajat ja sanktiot aseen juopuneena käsittelyyn ja lisäksi kuten tässä on keskustelussa tullut ilmi se antaa moraalisen kannusteen toimia oikein ja suojelee sekä aseen käyttäjiä että muita ihmisiä

kaksi asiaa joihin itse tässä kiinnitin huomiota ja joihin ehkä on aloitteen edetessä syytä vielä palata

saimme juuri vastikään valmiiksi ehkä eduskunnan suurimman lainsäädäntöuudistuksen aluehallintolain uudistuksen ja sen myötä läänit ja maaherrat ovat historiaa

toinen on tämä valvonta josta täällä on jo puhuttu mitä kautta nämä tilanteet tulevat tietoon kuka valvontaa tekee ja tapahtuuko tämä kiinni jääminen vain ilmiantojen perusteella kuten ed

metropolialueellahan on olemassa eräänlainen hallinto joka kattaa kaiken jolla on velvoite tehdä suunnitelmia ja strategioita tämän alueen hyväksi

täällä lukee osa aikaisten työllistämisen parantaminen joka auttaa työllistymisasteen korottamisessa

tästä ehkä voi vetää johtopäätökset ja arvata että toinen lempparikohtani tässä mietinnössä liittyy juuri siihen missä todetaan että uudenmaan liiton rooli uudenmaan kehittämisessä painopisteiden ja tavoitteiden edistämisessä alueen tavoitteiden kokoamisessa ja muissa asioissa on jäänyt liian vähälle huomiolle